lapsiin nähdään yhä useammin kohdistuvan seksuaalisen riiston ja hyväksikäytön uhka ja siksi vaaditaan päättäväisempiä toimia ja voimakkaampaa tällaisen toiminnan kriminalisointia

sovitun talouslinjauksen mukaisesti talous tasapainottuu jälleen vuosina jolloin mittavia ja esitysoikeuksiltaan kalliita urheilun suurtapahtumia ei ole ohjelmistossa

talouskasvua ja hyvinvointia on luottavaisin mielin haettu korkeariskisen sijoitustoiminnan kautta

rangaistussäännöksiä ja rangaistavan toiminnan kuvauksia täsmennettäisiin siten että entistä laajempi ryhmä sellaisia tekoja jotka sisältävät alaikäisen lapsen seksuaalisen riiston ulottuvuuden kriminalisoitaisiin

osana julkisen palvelun tehtävää ovat olleet uudet avaukset yhteiskunnallisten sisältöhankkeiden puolella

riskinotto on palkittu korkeilla tuotoilla